arvoisa puhemies

samaan aikaan kun maailmanlaajuiset epävarmuustekijät ovat suuria on hienoa että suomessa on tämä huomattu ja yhdessä paiskattu kättä siinä vaiheessa kun olemme olleet palkoista sopimassa sillä palkat ovat niitä asioita joista päätetään suomalaisissa pöydissä ja nyt niistä on päätetty yhdessä työntekijöiden työnantajien ja hallituksen kanssa

peruspalveluministeri paula risikko ansaitsee tästä esityksestä kyllä täydet kymmenen pistettä

kun te kuitenkin esitätte että ympäristönsuojelulain tämä pykälä jää voimaan joka velvoittaa kiinteistöt jätevesien puhdistamiseen niin mitä te vaaditte

ja muutos

hämeenlinna on kuulemma lahtea lännempänä niin se on siellä ei sen takia kauppoja loppiaisena tarvitse auki pitää näin päättävät avin virkamiehet

tämä on esitys jota on pitkään odotettu

en oikein ymmärrä sitäkään logiikkaa että mikä helpottuisi siinä että nämä keskitettäisiin yhteen aviin ja yhdelle virkamiehelle kun nämä päätökset tapahtuvat jo nyt näin järjenvastaisesti

kertokaa ihan esimerkki

ey asiassa suurpedon saa asiakasorganisaatioista ja alihankkijoista nähden ja myös löytyisi valmiit tilat että ei tarvitsisi tehdä uusia investointeja

jos teidän mielestänne kolme kaivoa ja imeytyskenttä on liian vähän ja kysyn nyt ryhmäpuheenjohtaja edustaja lindströmiltä mikä on perussuomalaisten ratkaisu tähän

tässä paketissa tulee paljon erinomaisia asioita jotka takaavat ostovoiman mutta parantavat myös suomalaista työelämää muun muassa isyysvapaata tulemme pidentämään ja nämä ovat sellaisia asioita että on kiva että edustaja rantakangaskin niistä iloitsee

arvoisa puhemies

kyllä minun on pakko tässä tukea edustaja kuusistoa edustaja zyskowiczia ja montaa muuta siinä että loppiainen on sellainen päivä jolloin suomessa kannattaa kaupat pitää auki

arvoisa puhemies

minulla on tässä ehdottaa erinomaista paikkaa hämeenlinnasta pääväylän varrelta ja toivon että valtio näkee tässä tämän järkevän ratkaisun joka ei vaadi valtiolta lisäpanostuksia vaan siellä on valmiit paikat ja asian osaavaa koulutettua henkilökuntaa ja myös oppilaitoksia jotka takaavat asiantuntevan henkilökunnan myös tulevaisuudessa

tässä aiemmatkin puhujat ovat todenneet että tämä hallituksen esitys on tarpeellinen ja tärkeä ja näin varmasti on

aran tehtävä on valvoa tätä energiatodistusten tekemistä ja myöntämistä ja minun mielestäni heidän pitäisi tähän puuttua tehokkaammin ja jos tarvitaan sitten myös tämän hinnoittelun osalta lainsäädäntömuutoksia niin siihenkin pitää olla valmiutta

elämme erittäin haasteellisia aikoja ja se on varmasti tosiasia että tämä taantuma taitetaan vain yhdessä niin että näissä talkoissa taantumantaitto taikka lamantappotalkoissa ovat mukana niin kunnat valtio yritykset työntekijät kuin meistä jokainen

tämä on ennen muuta nähtävä tasa arvo ja ihmisoikeuskysymyksenä eikä niinkään talouskysymyksenä mikä puoli tässä tietysti myös on

kyllä se ratkaisu syntyy siitä että jos asiakkaita on niin silloin myös kauppoja pidetään auki

mutta kyllä itse koen niin kuin tässä aiemmissakin puheenvuoroissa on esille tuotu että meidän pitää lähestyä tätä niin että jokaisella ihmisellä suomessa on oikeus ja mahdollisuus valita se paikka jossa itse haluaa asua ovat nämä syyt sitten mitkä tahansa

valtio tietysti velkaantuu hyvin nopeasti nopeammin kuin kunnat mutta kunnissa on erittäin tiukka ja ahdas tilanne tällä hetkellä ja on hyvä että se on myös tunnustettu ja on ryhdytty toimiin

sähkölämmitteinen omakotitalo on siis tämän lainsäädännön myötä usein juuri tuossa yhdessä heikoimmassa luokassa eli luokassa e siitä huolimatta että rakennus ei ole huono joten tuo sähkökerroin on kyllä kohtuuton

kotikuntalain uudistaminen nyt etenee ja se tulee takaamaan siis muutto oikeuden myös laitos ja perhehoidossa oleville sekä asumispalveluja käyttäville vammaisille ja vanhuksille

nämä ed

heikkisen ja ed

mutta itse en ole kokonaan valmis luopumaan haja asutusalueidenkaan jätevesien puhdistamisesta

kiinteistöveron ala ja ylärajojen korotukset ovat näitä toimia kuten myös kelamaksun poisto jotka on nyt listalla näinä toimenpiteinä nostettu esille kuten myös aiemmat ratkaisut muun muassa ratkaisu perusopetus paremmaksi rahojen lisäyksistä kunnille

tähän mennessähän perustuslain takaama vapaa muutto oikeus ei käytännössä ole toteutunut koska kunnat eivät ole päässeet sopimukseen hoidon kustannuksista ja tämä tullaan nyt siis korjaamaan

hakola toi esille että tällainen esitys on myös ministeri risikolta tulossa ja olemme etenemässä asiassa määrätietoisin askelin eteenpäin

tämä nousi silloin valiokunnassakin esille miten kivihiilellä tuotettu kaukolämpö on parempi kuin tuulella tuotettu sähkölämmitys

kotikuntalain muutos helpottaa esimerkiksi omaistensa lähelle kaipaavia ihmisiä vanhainkodissa asuvien isovanhempien tilannetta taikka laitoshoitoon joutuneen lapsen tilannetta perheen muuttaessa toiseen kuntaan

nimenomaan itse pidän tärkeänä ja hyvänä asiana tuota että alaikäisiin lapsiin kohdistetaan aiempaa tiukempia toimenpiteitä ja yksi hyvä näkökohta on tämä että kun he eivät voi ostaa tupakkaa niin miksi he voisivat sitä pitää hallussakaan

mutta olen vakuuttunut että tarvitsemme yhä enempi ja yhä uusia toimia niin valtiovallan toimesta kuin kuntienkin toimesta

tämä oli se yksi pohdinta mitä käytiin

itse otan tämän lakialoitteen ja kansalaisaloitteen joka samaa asiaa koskee hyvin vakavasti ja kun olen tätä valiokunnassa ollut aikanaan pohtimassa ja läpikäymässä niin nämä samat kysymykset nyt nousevat uudelleen esiin ja näyttää siltä että tässä on selkeää korjaustarvetta

samaan aikaan on valmisteltu myös sosiaalihuoltolain muutosta joka tulee takaamaan sitten henkilölle oikeuden hakea palveluja muustakin kuin kotikunnastaan

me kävimme keskustelua siitä olisiko tämä ruotsin malli parempi toimivampi ja siitä mallista keskusteltiin myös ympäristövaliokunnassa eli otettaisiin vain todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistus käyttöön

niin kuin valiokuntamme puheenjohtaja totesi kun tämä eduskuntaan tuli niin asia oli hyvin teknisen oloinen ja näin se lähestulkoon meille annettiin ymmärtääkin

edustaja haglund on tehnyt hyvän esityksen ja osoittaa että vaikka on entinen ministeri ja vielä nykyinen puoluejohtaja niin täällä eduskunnassa nostetaan esille pieniä asioita sellaisia mitkä ovat tärkeitä ja isoja heille joita ne koskettavat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pitkäaikaishoitoa tarvitsevan henkilön muuttoa toiseen kuntaan ei ole kielletty tähänkään asti mutta siihen ei ole ollut käytännössä mahdollisuuksia koska kunnilla ei ole ollut velvollisuutta järjestää pitkäaikaishoitoa ulkopaikkakuntalaisille

edustaja vehkaperän lakialoite muinaismuistolain muuttamisesta on hyvä esimerkki siitä että näitä arjesta nousevia lakialoitteita tulee tasaisesti ja on hyvä että edustaja vehkaperä tähän puuttuu

nämä arviot jotka tässä hallituksen esityksessä on nostettu esille perustuvat siihen tosiasialliseen tilanteeseen joka tämän hallituksen esityksen antamisajankohdan tilanteessa maassamme vallitsi

arvoisa puhemies

ehkä sen jälkeen julkinen keskustelu sai aikaan sen että tämä oli kaikkea muuta kuin tekninen ja tuntui siltä että tässä mennään pahan kerran päin homeista seinää mutta sekin uhkakuva kyllä asiantuntijakuulemisen ja valiokuntamme perusteellisen työn ja läpikäynnin myötä hälveni ja pystyimme tämän lopulta viemään puheenjohtaja martti korhosen johdolla hyvässä yhteisymmärryksessä koko valiokunnan kanssa ja ministeriön edustajien kanssa ja myös alaa edustavien tahojen kanssa maaliin asti mistä itse olen äärimmäisen tyytyväinen

valiokunnan puheenjohtaja edustaja mattila viittasi siihen että etelänaapurimme viro on meistä ajanut monessa ohi ja näin todella on

silloin asiantuntijat aika lailla laidasta laitaan totesivat että sen ongelma on se että silloin ei itse asiassa puhutakaan enää rakennuksesta mitään vaan siitä keitä rakennuksessa on asunut

eli näin ollen tänä päivänä tuohon vuodenvaihteeseen asti laitoshoidossa ollut ihminen on ollut lähes vankina siinä laitoksessa jossa hän on ollut

muinaismuistolaki aiheuttaa tämäntyyppisiä kustannuksia rakennushankkeisiin ja toinen on sitten tehtävät suojelupäätökset joita muun muassa ympäristövaliokunnassa on viime kaudellakin ollut käsittelyssä

se että meillä suomessa niin langattomat puhelinverkot kuin sitten tietotekniset järjestelmät tulivat käyttöön ensimmäisten joukossa

on toki varmasti totta myös se minkä joku oliko ed

tietojärjestelmään sisältyvät rekisterit energiatodistusten laatijoista energiatodistuksista itsestään sekä valvontatiedoista

saarinen toi esille että voi olla näin että nämä luvut eivät tule toteutumaan ja kunnissa tilanne on vieläkin haasteellisempi kuin tämän hallituksen esityksen antohetki on antanut osoittaa

välillä tuntuu että on sellaisia asioita joita kukaan ei kannata ja jotka etenevät ja sitten on sellaisia asioita joita tuntuvat kaikki kannattavan mutta jotka eivät jostain syystä etene

ei myöskään omaisten apu ole ollut käytettävissä kun omaiset ovat usein asuneet eri paikassa kuin laitoshoitoon joutunut ikäihminen

silloinhan joku talo joka olisi hyvinkin energiatehokas jos siellä asuu holtiton perhe jossa käytetään vettä paljon ja ovet ovat sepposen selällään saisi sitä kautta huonon energiatodistuksen vaikka järkevästi vastuullisesti käytettynä se rakennus olisi energiankulutuksen näkökulmasta hyvä

elikkä olimme edelläkävijöitä jossain vaiheessa ja siinä vaiheessa tietysti olisi ollut parempi että olisi pystytty tekemään sellaisia ratkaisuja joissa järjestelmistä olisi tullut paremmin keskenään keskustelevia toistensa kanssa keskustelevia mutta kun etunenässä maailmassa tätä suomessa tehtiin niin silloin toki uusia innovaatioita tuli nopeasti ja myös sellaisia toimimattomiakin joita sitten ei ollut niin helppo yhdistää ja koota tuohon kokonaisuuteen toimiviksi

energiatodistuksen voisi laatia vain tallentamalla todistuksen laadinnassa tarvittavat tiedot tähän uuteen tietojärjestelmään ja allekirjoittamalla todistuksen sähköisesti

meillä on tietysti tärkeää että suojelemme tiettyä rakennusperintöä tuleville sukupolville ja ongelma on kuitenkin se että meillä ei ole riittämiin osoittaa kuitenkaan määrärahoja näiden suojeltavien kohteiden ylläpitämiseen

mutta on hyvä että tämä esitys nyt saadaan ja toivotaan että kuntaministeri ja valtiovarainministeri ja koko hallitus ovat valppaina ja ovat valmiita sitten uusiin toimenpiteisiin jos niihin on tarvetta ja kun niihin on tarvetta

asuntoministeri viitanen esitti että lähtisimme ajamaan euroopan unionissa että vanhat pientalot vapautettaisiin energiatodistuksista kokonaan

ainoa mitä jäin itse miettimään oli se että voisi toki olla perusteltua että ohjattaisiin erityisesti näille henkilöille jotka tulevat vaikkapa sotaa taikka luonnonkatastrofia pakoon erityisesti tuo pakkaus että ei valikoituisi äitiysavustus heidän käyttöönsä

lakimuutos hyödyttää lähinnä siis henkilöitä jotka eivät pysty asumaan itsenäisesti vaan tarvitsevat apua ja tukea jokapäiväisessä toiminnassaan

kyllä tämä omaishoitajien asia on tähän jälkimmäiseen kuuluva varsinkin tämä kelan siirtoa joka tässä keskuste kelalle siirto joka tässä keskustelussa on esille noussut

arvoisa puhemies

on hyvä että kalastuksesta ja kalasta tässä salissa käydään keskustelua ja itse vähän laajensin sitä myös tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani oikeastaan ihan sen takia että tätä keskustelua myös käytäisiin täällä eduskunnan suuressa salissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

energiatodistuksilla pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuuden keskinäistä vertailua ja energiatehokkuuden parantamista

ehdotuksen muutoksen vaikutuksiin täällä on myös kiinnitetty huomiota

jäin itse miettimään sitä että tämä lainsäädäntö lähtee hyvästä tulokulmasta

tämä oli minun mielestäni ihan varteenotettava peruste siihen että se ruotsinkaan malli ei ole toimiva ja paras

arvoisa puhemies

tämä lauri heikkilän tekemä lakialoite on mielenkiintoinen ja toivottavasti se saa valiokunnassa arvoisensa kohtelun

kohtuuhintaiseen asumiseen paras lääke on ehdottomasti riittävä asuntotuotanto

itse asiassa rakennuslehti otsikoi jokin aika sitten tässä loppuvuodesta että järjestöt tuohtuivat pätevyyksien perumisista

itse en ole oikeastaan millään politiikan sektorilla valmis ulkoistamaan päätöksentekoa tietenkään puhtaasti tiedeyhteisölle en lohen kohdalla en myöskään petojen kohdalla

ehkä tämä malli jota perussuomalaiset esittävät että todellinen kulutus lisättäisiin mukaan on se hyvä ja toimiva malli ja sen myös nykyinenkin lainsäädäntö toki mahdollistaa

kyse on ympäristön lisäksi turvallisuuskysymyksestä energiakysymyksestä ja ta loudellisesta kysymyksestä ja nämä nivoutuvat hyvin vahvasti yhteen

tässä pohditaan sitä että kunnat jakavat tuon kustannuksen tulevaisuudessa sitten tuon lähettävän kunnan osalta sinne vastaanottavaan kuntaan

tietysti me olemme siinä tilanteessa että viro pääsi tietyllä tavalla puhtaalta pöydältä ottamaan niitä hyväksi koettuja järjestelmiä käyttöön ja siitä onnittelut tietysti heille

arvoisa puhemies

me olemme käsitelleet tätä ympäristövaliokunnassa ja kuulleet asiantuntijoita ja tämän esityksen kannalla on valiokuntamme ollut ja tämä vie varmasti asiaa parempaan suuntaan

jos asuntoja on riittämiin ovat hinnat myös kohtuulliset ja mitä enemmän on tarjontaa sitä varmemmin myös hinnat pysyvät jokaiselle ihmiselle kohtuullisina

ensimmäinen kansalaisaloite on käsittelyssä ja itse toivon että nämä kansalaisaloitteet saavat jatkossa tämän ensimmäisen osalta mutta myös tulevien osalta kunnollisen huolellisen ja arvokkaan käsittelyn täällä eduskunnassa

mielelläni olisin edustaja haglundin aloitteen myös allekirjoittanut mutta hän on kerännyt vain opposition nimiä tähän vaikka tässä vierekkäin istummekin

rehellisyyden nimissä on myös todettava se että myös tuo tappio taikka gäppi joka näistä yhteisöveron tuotoista on syntynyt vaihtelee hyvin vahvasti eri kuntien välillä

tuossa jutussa todettiin että taannehtivasti pätevyydet menetetään harjoittamaansa työhön ja näin poispäin

omaishoitajat tekevät äärimmäisen arvokasta työtä niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille mutta hekään eivät pelkällä kiitoksella elä

itse epäilen että euroopan unioni ei aivan lyhyellä aikataululla tule meille antamaan sitä lupaa että voisimme näistä kokonaan luopua mutta toivon että ministeri viitanen niin kuin hän täällä hetki sitten lupasi tämän esityksen tekee ja sen myös julki tuo ja toivon että se tulee etenemään mutta asuntoministerillä on valta viedä tätä asiaa eteenpäin myös kansallisen lainsäädännön parissa ja itse toivon että tämän lakialoitteen kansalaisaloitteen hengessä ministeri on myös itse aktiivinen esimerkiksi siinä onko syytä uudelleen arvioida energiakertoimia jotka ovat sähkölämmitteisten talojen kannalta kohtuuttomia

jäin miettimään sitä olisiko syytä suomalaisessa yhteiskunnassa pohtia myös sitä voisiko tämmöistä vastaavan tyyppistä mallia noudattaa myös esimerkiksi nuorten syrjäytymisen kustannuksissa nuorten pahoinvoinnin kustannuksissa syrjäytymisuhan alla elävien nuorten kustannuksissa sillä usein käy niin että kunnille koituu hyvin isoja kustannuksia sellaisestakin nuorten pahoinvoinnista joka on itse asiassa syntynyt jonkun toisen kunnan toimenpiteistä taikka usein toimettomuudesta

kärjistäen voisi todeta että tänä päivänä osa rantavaltioista hyötyy sen pilaantumisesta ja osa kärsii

hieman tässä salissa eduskunnassa aina välillä tuntuu kun puhutaan lohista taikka sitten seuraavaksi suurpedoista että toisessa toisille kelpaa tieteellinen tutkijoiden huoli ja toisessa sitten ei taas kelpaakaan

arvoisa rouva puhemies

kansalaisaloite tästä asiasta on tehty ja se on saanut jo tarvittavan määrän allekirjoituksia ja oma toimintatapani politiikassa on se että ei koskaan valmista kerralla tule vaan silloin kun virheitä ja toimimattomuutta todetaan minun mielestäni niihin pitää olla valmiutta myös muutoksia tehdä

tämä tietysti aiheutti sitä yleistä epävarmuutta ja kysymyksiä ja ehkä enempikin hämmennystä mutta ne kaikki tässä lain huolellisessa eduskuntakäsittelyssä pystyimme yksitellen kumoamaan

nimenomaan tällä toimenpiteellä tartutaan niihin kuntiin ja seurakuntiin joissa tuo yhteisöveron tuotto on aiemmin ollut suuri ja muutos on nyt suuri

omasta mielestäni olisi varsin perusteltua myös kaikki kansalaisaloitteet tuoda lopulta valiokuntakäsittelyn jälkeen tähän suureen saliin äänestykseen niin että me kansanedustajat voimme niihin ottaa kantaa

sen takia on hyvä pohtia sitä että tämä verovapauskysymys on yksi mutta ennen muuta se että olisi samat perusteet asuinpaikasta riippumatta ja sitten myös sitä että tämä kela siirto voisi yhtenäistää ja yhtenäistäisi pelisääntöjä läpi koko suomenmaan

laatijarekisteriin kootaan tiedot pätevistä energiatodistusten laatijoista kaikkien kansalaisten saataville ja energiatodistusrekisteri sisältäisi rakennuksia ja energiatodistuksia koskevaa tietoa ja kolmas rekisteri sisältäisi sitten valvontatietoa

tarvittaisiin mekanismi jolla hyödyt ja kustannukset voitaisiin tasata oikeudenmukaisemmin niin että jokainen maa hyötyisi omista ja toistensa suojelutoimista

kysyisin vielä ministeriltä onko hänellä valmiutta esimerkiksi tällaiseen pidempään selontekotyyppiseen käsittelyyn jota teidän edeltäjänne ministeri vapaavuori on aikanaan esittänyt että asuntopolitiikkaa voitaisiin hieman pidemmällä aikajänteellä viedä eteenpäin

suomalaiset koulut tällä hetkellä rakentavat opetuksen ympärille omaa niin sanottua rautaa eli älytauluja ja tämäntyyppistä materiaalia

sellaisia vaikutuksia tällä asialla ei varmasti ole

ne ovat merkittävän joukon ilmaisu heidän tahdontilastaan

viittaus näihin epäasiallisiin toimiin on myös kohtuuton ja täysin väärä

nyt olisi erittäin tärkeää että opetusministeri opetushallitus tai opetusministeriö koordinoisi ja tarkkailisi sitä minkälainen järjestelmä ja rauta meidän kouluihin rakentuu että ei kävisi samoja virheitä kuin on tehty esimerkiksi valtion ja kuntien tietoteknisessä hallinnossa vaan että laitteet olisivat sellaisia että niitä osaisivat lapset ja opettajat käyttää mutta ne myös keskustelisivat toistensa kanssa ja niihin saataisiin oppimateriaaleja useammaltakin kuin ainoastaan yhdeltä toimittajalta

ne koskettelivat kelpoisuusvaatimuksia tulevaisuudessa eli tästä lainsäädännöstä eteenpäin niitä henkilöitä joilla tällä hetkellä on kelpoisuus tehtäviin ja sitten omana osana tätä homeongelmaa joka suomalaista rakentamista ja ennen muuta suomalaisia rakennuksia vaivaa

hallitus on aktiivisesti lisäämässä nimenomaan rahoitusta oppisopimukseen tavoitteenamme se että mahdollisimman moni nuori ja aikuinen pääsee oppisopimuksen piiriin eli näin olemme lisäämässä paikkoja

olen edustaja palolan kanssa samaa mieltä siitä että kun pelkällä kiitoksella ei eletä tarvitaan myös rahaa ja tuo palkkio

ehkä komppaan siinä mielessä edustaja vehkaperää että näissä suojeluasioissa muinaismuistolain kysymyksissä pitäisi kohtuus muistaa myös tulevaisuudessa

onko tällaista mekanismia maiden välille suunniteltu

annan kyllä itse tuen myös näille normitalkoille väestönsuojavelvoitteen purkamiseksi ja autopaikkakysymyksen läpikäymiseksi sellaisissa paikoissa missä ei todellakaan ole tarvetta jokaisella ihmisellä omaa henkilöautoa olla

tietojärjestelmä kokoaa energiatodistukset yhteen palveluun ja lisää mahdollisuuksia todistustietojen vertailuun

niin kuin tuossa totesin itse jo aiemmin kun käytin hivenen pidemmän puheenvuoron en osaa ottaa siihen kantaa onko tämä edustaja wallinin esitys nyt summiltaan euromääriltään sellainen että se ratkaisee näitä ongelmia mutta totesin sen että minun mielestäni askelia pitää ottaa kaikilla eri sektoreilla eteenpäin

tämä edustaja ruohonen lernerin aloite ja myös kansalaisaloite joka eduskunnan käsittelyyn tulee nostavat niitä asioita esille jotka olivat jo valiokunnassa aikanaan käsittelyssä

mutta erittäin tärkeää on saada esimerkiksi ne vapaapäivät jotka kuuluvat taikka sitten lisäapua ja tukea sillä aika usein tämä omaishoitaja on itsekin ikääntyvä puoliso

ympäristövaliokunnassa totesimme että järjestelmän avulla on mahdollista tuottaa hyödyllistä vertailutietoa energiatodistuksista esimerkiksi yhteenvetoraportteja alueittain rakennusvuosittain tai talotyypeittäin

itse olisin valmis pohtimaan sitäkin että tällaisen kunnankin vastuuta jollain tavalla voitaisiin näissä kustannuksissa miettiä

se ei varmasti ollut tälle maalle kunniaksi eikä varsinkaan kansanvallalle ja demokratialle mitä silloin kekkosen johdolla ja keskustan johdolla ja smpläisten johdolla tässä maassa tehtiin

peltoselta onko oikein jos toisessa koulutuksessa valtionosuuden yksikköhinta on reilusti korkeampi kuin toteutuneet kulut ja toisessa koulutuksessa taas se koulutuksen järjestäminen on huomattavasti paljon kalliimpaa kuin tuo saatava yksikköhinta

on tutkittu että nykymalli nostaa sähkölämmitteisen talon energiankulutuksen yli kolme kertaa todellista kulutusta suuremmaksi

arvoisa puhemies

sellaisia ovat psykologi kuraattoripalvelut esimerkiksi muuttotapaukset joissa lapsella on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja ja niin edelleen

arvoisa puhemies

hyvä valvoja tuo laatua rakentamiseen mutta myös se että on osaava suunnittelu ja työnjohto ja osaava rakentajajoukko taloja tekemässä

mutta niin kuin aiemmin totesin tilanteen ja ajan mukaan on elettävä ja oltava valmiina myös uusiin toimenpiteisiin joita varmasti vielä tarvitsemme

siinä mennään kyllä usein aivan äärirajoilla kun hoidetaan omaa miestä taikka omaa vaimoa taikka sitten omaa äitiä taikka isää

vertailutiedon ohella energiatodistusten tilaajat saavat myös nykyistä enemmän tietoa pätevistä energiatodistusten laatijoista

tällaisia hyviä kannatettavia lakialoitteita tulee aina silloin tällöin taikka useinkin tässä talossa ja tämä edustaja niikon tekemä esitys on yksi sellainen

tässä esityksessä siis korjataan tuo epäkohta

nämä ovat hyvin saman tyyppisiä kustannuksia kuin tässä laitoshoidossa elävien vammaisten taikka ikäihmisten kohdalla joista on kyse